porissa jääskelän

kai

vaikka hallituksen esitys on kokonaisuutenaan kehno en tee tältä paikalta muutosesitystä vaan jätän sen asianomaisen valiokunnan jäsenten harkintaan

ja asevoimien suurista olo täydessä perussuomalaisten valtiovarainvaliokunnassa työskentelyyn osallistuva kolmihenkinen ryhmä on tyytyväinen siihen että hallitus on osittain toteuttamassa varjobudjetissa esittämiämme täydennyksiä ja korjauksia tämän vuoden talousarvioon

perustuslain mukaan suomen kansaa edustaa eduskunta ja yhtenä kansanedustajana arvoisa puhemies tuon terveisiä tämäntyyppisiin säästöaloitteisiin kuin mitä nyt käsiteltävä asia edustaa

arvoisa puhemies

kreikasta puheen ollen

kata

korhonen

miksi hallitus arvoisa valtiovarainministeri ei ole tehnyt mitään viime vuonna eikä tänä vuonna jotta suomalaisten veroeurojen syytäminen ja lapioiminen kreikkaan olisi loppunut

toiseksi edelliseen puheenvuoroon viitaten syntyy todellisia säästöjä kun hallituksessa on esimerkiksi neljä ministeriä vähemmän

mielestämme kenenkään ei pitäisi opiskellessaan tai työtehtäviä hoitaessaan altistua home ja kosteusvaurioista johtuville terveysriskeille

lauslahti

arvoisa puhemies

tähän edustaja rajamäen esitykseen ja erääseen kohtaan kun hän puhui tästä mahdollisuudesta jatkossa entistä enemmässä määrin antaa vrn toimintoja muille kuin vrlle

olisin sitä mieltä että ne palkat mitkä meille on määrätty ennen saliin tulemista pääsemistä pidetään samansuuruisina tulevan istuntokauden loppuun eli kolme ja puoli vuotta

arvoisa puhemies

korhonen

ensimmäisessä äänestyksessä oli tarkoitus äänestää jaa mutta painonappi ei toiminut

siellähän kävi niin että kun tämä rautarouva margaret thatcher pääministerinä päätti privatisoida iso britannian rautatieliikenteen ostajia toki löytyi ensimmäisen kaupan jälkeen tuli toinen kauppa kolmas kauppa ja taisi olla puolenkymmentä kauppaa ennen kuin älyttiin se että otetaan rautatiet jälleen iso britannian hallintaan ja huostaan

eli

pääministeri kataisen hallitusohjelmassa todetaan lehtien arvonlisäverotuksesta seuraavaa

siinä vaiheessa rautateiden kunto puhumattakaan kalustosta meni niin huonoksi että minä olen ymmärtänyt että rautateiden kunnostaminen tämän privatisointiketjun jälkeen tuli erittäin kalliiksi iso britannian veronmaksajille

tässä salissa mediassa tvssä radiossa ja lehdissä on eräänlainen slogan etten sanoisi brändi joka kuuluu näin

matikainen

jos ja kun pää avataan ja annetaan pahalle pikkusormi niin se saattaa viedä todellakin jossakin aikayksikössä koko käden

järven

minusta tuntuu että tämä slogan jonka äsken mainitsin toimii päinvastoin kuin hallituksella on ajatus

mielestäni olisi tuettava suomalaista työtä antamalla vakuuksia ja takauksia suomalaisille yrityksille eikä etelä euroopan hulttiomaille

tämä on tasaverotusta minun mielestäni parhaimmillaan arvoisa puheenjohtaja

koska hallituksen suunta tässä käytännössä muuttuu

leki salur

arvoisa puhemies

edustaja katajalle totean että koko tämä kiinteistöverolain hyväksyminen mikä äsken tehtiin oli virhe

onko hallitus tietoinen että suomalaiset lehdet välittävät uutisia analyysejä ja kommentteja

yli

tähän asti suomen poliittiset päätöksentekijät ovat pitäneet toivottavana sekä yhteiskunnan kulttuurin että suomen kielen kannalta sitä että suomalaiset lukevat suomalaisia sanoma ja aikakauslehtiä ja sitoutuvat usein niiden tilauksiin

nyt tässä tapauksessa kun eläkeläiset ovat sen verran valistuneita että heidän pienet säästönsä pankeissa eivät tuota mitään koska inflaatio etenee korkeammin kuin pieni korko he ovat päätyneet ostamaan pörssiyhtiöiden osakkeita

saimme sen verran lainoja lyhennettyä ja korkoja maksettua ja arvonlisäveroa maksettua näistä rakennustarpeista että kumpikin sai aikaiseksi a ostaa tontin ja b rakentaa sen päälle omakotitalon

arvoisa puhemies

eli tämän päivän eläkeläiset ovat kyllä tätä suomen hyvyyttä edesauttaneet eli olemme maksaneet mielestäni ihan riittävästi veroja

nyt minun mielestäni tämä hallituksen ratkaisu lyö näitä säästäviä satojatuhansia eläkeläisiä korville koska osinkovero rankaisee heitä erittäin paljon

tämän vuoksi valtiovarainvaliokunnassa ja tässä salissa me perussuomalaiset olimme sitä mieltä että koko tämä vero kiinteistöverolaki oli suuri virhe kun se täällä hyväksyttiin

moi

ojala

matikainen

suurta välinpitämättömyyttä osoittaa valtionhallinnossa se että perustuslain ja eduskunnan päätösten vastaisesti talousarvion määrärahojen ja valtuuksien ylityksiä tapahtuu jatkuvasti

musta

david ei ole vielä multiiksi tai

arvoisa puhemies

herätän kysymyksen

arvoisa puhemies

päivä

en ole ehtinyt eläkelaitosten vakavaraisuusasiaan paremmin perehtyä mutta lupaan ottaa viikonvaihteessa siitä selvää

eikö lukutaitoa haluta enää edistää ylläpitämällä tähänastista pitkäjänteistä verotuskäytäntöä

kiinnostukseni asiaa kohtaan johtui maaliskuussa siitä että kahdeksan eläkeyhtiön sijoitustuotot menivät viime vuonna pakkasen puolelle

tällaisen varttuneemman väestön edustajana totean että tämä edustaja eestilän tekemä ehdotus ykkösen ja seiskojen selventämiseksi äänestystilanteessa vaalilipussa on suorastaan hyvä

mäkisalo

minusta on hyvä että puolustusvoimilla on rahaa saadaan laivat menemään merille eli merivoimat sotilaat oppivat käyttäytymään meriolosuhteissa

mä

pii

ohjeistuksesta huolimatta monet hallinnonalat eivät ole esittäneet tavoitteiden saavuttamista taulukkomuodossa

arvio on bruttoluku joka ei toteudu koska verolla olisi kielteinen vaikutus lehtien myyntiin ja lehtitalojen kannattavuuteen puhumattakaan työpaikkojen vähentämisestä

mielestäni ei ole oikein että työeläkeyhtiöiden vakavaraisuutta aiotaan kasvattaa pieniltä ja keskisuurilta eli pk yrityksiltä liikaa kerätyillä työkyvyttömyyseläkemaksuilla

erityismoitteet annan tässä yhteydessä valtiovarainministeriölle ja valtioneuvoston kanslialle joissa pitäisi olla riittävästi tietoa ja taitoa hoitaa asiat annettujen ohjeiden mukaisesti

minä toivon että kun ensi vuonna tehdään lisäbudjettia niin huomioidaan se että puolustusvoimat nimenomaan tässä kansainvälisessä tilanteessa meidän kansalaisten mielestä tarvitsee lisäresursseja eikä niitä vähennetä

verouudistus aiheuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia haittoja sekä riskejä

minä ja me perussuomalaiset kannatamme eun talouskurin tiukentamista mutta emme voi hyväksyä ehdotettua sopimusta jossa talouskurin varjolla luovutaan kokonaan suomen itsenäisestä talouspolitiikasta

totean että kun varsinkin vanhemmat ihmiset vääntävät ne seiskat vähän eri tavalla kuin nuorempi väki niin tämä esitys on aivan paikallaan ja toivon että hallitus tekee siitä edustaja eestilän mukaisen päätösehdotuksen eduskunnalle

niinistö ei

oudoksumme myös hulttiomaille määrättäviä sanktioita sillä ne mielestämme pahentavat entisestään ylivelkaantuneiden maiden maksukykyä

tästä huolimatta pk yritykset maksoivat työkyvyttömyysmaksuja entiseen tapaan joten tasoitusvastuu kasvoi parissa kolmessa vuodessa kaksinkertaiseksi

oli

tasoitusvastuu eli kapulakielellä työkyvyttömyyseläkepuskuri syntyi siis pk yritysten maksamilla maksuilla koska suuret yritykset maksoivat työntekijöidensä työkyvyttömyyseläkkeet itse

arvoisa puhemies

tiedostamme kaikki että se on liian paljon

valtiovarainvaliokunnassa olemme asiasta tiukasti eri mieltä hallituspuolueiden ja keskustan edustajien kanssa

edellä kertomani perusteella esitän arvoisa puhemies että hallituksen lakiehdotus suluissa olleen viisi kaksi katja hylätään

kokemuksesta entisenä reviisorina tiedän että tarkastusvirasto pelkästään olemassaolollaan ennalta ehkäisee tietoisia väärinkäytöksiä ja niiden suunnittelua

ehdotimme kokouksessa että nyt olisi aika hypätä pois vuorenseinään törmäävästä junasta säästää miljardeja veronmaksajiemme euroja sekä säilyttää suomalaisille kuuluva budjettivalta suomen eduskunnalla

minä muistan aikoja ennen vaaleja jolloin tämän hallituksen toiseksi suurin ryhmittymä sosialidemokraatit kuuluttivat teillä ja turuilla että me tulemme vastustamaan loppuun asti arvonlisäveron korotusta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

perussuomalaisten eduskuntaryhmä jätti viime vuoden marraskuussa puheenjohtaja pirkko ruohonen lernerin toimesta kirjallisen kysymyksen jossa kysyttiin muun muassa seuraavaa

onko tämä homma niin että meille tärkeiden yhteiskunnallisten asioiden vähäväkistä kansaa koskevien asioiden menoja tullaan jatkossa vähentämään mutta sen sijaan sitten lainamäärää korotetaan

arvoisa puhemies

lakialoite koskee parturien kampaajien suutarien ja muiden pienyrittäjien arvonlisäveron alennuksen poistamisen siirtämistä vuodella eteenpäin

eikä